monesti niistä toimivista teollisuuteen kytkeytyvistä koulutuspaikoista joita teollisuuden ja esimerkiksi juuri metsä ja energiateollisuuden osalta on hyvin herkästi ajatellaan että kun nyt on vähennettävä niin pannaan kaikki siihen yhteen maakuntakeskukseen

hallitusohjelman mukaisesti edelleen edistetään myöskin liikenneturvallisuutta ja pienehköjen elinkeinoelämän toimintaedellytyksien turvaamiseen liittyviä hankeosioita

herra puhemies

eli asia on valitettavasti sillä tavalla että varkauden seudulla esimerkiksi työssäkäyntialueen ja kansainvälisen teollisuuden toimintaedellytykset ovat selkeästi kärsineet kyllä siitä että nämä rajat eivät vastaa toiminnallisia tarpeita

miten hän jakaa arvot miten hän tuntee yhteiskunnan pelisäännöt kansanvaltaisen tasa arvoisen suomalaisen yhteiskunnan perustan

siitäkin on maa ja metsätalousministeriö taas mtkn kanssa ollut todella ihmeellisessä isänmaallisessa väännössä

asia ei todella silloin eikä sen jälkeenkään edennyt kuin vasta silloin kun kaksi vuotta sitten säätytalolla kiitos sosialidemokraattien ja kokoomuksen hallitusohjelman teon ja oikeusministerin asia saatiin nyt etenemään

tässä on myöskin suuri vaara jota täytyy ministeriön myös seurata ettei tapahdu tällaista vääränlaista vinoutumista

toinen asia

tässä yhteydessä olisi ehdottomasti tarvittu juuri hallintovaliokunnan käsittelyä sen takia että kansalaisuustestikysymys olisi vihdoin viimein otettu esille

ja vaalipiirijako sitouttaa nimenomaan tuoden paremmin esille keskisen savonkin painoarvoa ja sen teollisuuden toimintaedellytyksiä

jokainen tietää miten korkea on kynnys vuokrata sille aktiiviviljelijälle ja mitkä ovat sen vuokramaan hinta vuokrasopimuksen ehdot ja muut

te olette pitänyt voimassa ja jopa laajentanut niitä luopujien eläkeläisbonusjärjestelmiä joilla pellot pysyvät muussa kuin aktiiviviljelijöiden nuorten tuottajien maidontuottajien tarvitsemassa käytössä

mutta on todella erikoista kun minä muistan että poliisiylijohtaja markku salminen kertoi eräälle korkealle oikeusasiantuntijalle että eikö häntä vaivaa yhtään että jos poliisilla on tiedossa hänen suunniteltu murhansa niin poliisi ei siis saa ryhtyä mihinkään sen murhan estämiseen mutta on toki oikeus sen murhan tapahduttua tutkia sitä

lisäksi kotouttamisen kannalta ei ole ongelmatonta se että me lähdemme siitä että jos hakija osoittaa hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen niin kotouttaminen on siltä osin kunnossa

kyllä tämä nyt pitäisi nimenomaan siltä talousalueelta tulevan edustajan ymmärtää että me olemme kärsineet erittäin paljon hallinnollisesta hajanaisuudesta myös vaalipiirien hajanaisuudesta

sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien määräytymisperusteita on kehitettävä ongelmien ennaltaehkäisyyn terveyden edistämiseen ja varhaiseen puuttumiseen kannustaviksi eikä sitä vastuuta hoideta hedelmäpeleillä

ei voi parantaa sitä lisämaata eikä sitä lisämaata saa sillä hinnalla kuin edullinen tuotannon varmistaminen edellyttäisi

tässä suhteessa minusta komissio on harvinaisen tärkeällä tavalla pysäyttänyt suomen myös minusta erittäin suurta kritiikkiä ansaitsevan kansallisen maatalouspolitiikan toimintamallin puhumalla nimenomaan aktiiviviljelijöiden tukien ensisijaisuudesta myös näiden vuokramaatilanteiden osalta

pelkkä ruotsin kielen osaaminen suomessa tarkoittaa sitä että ihminen sidotaan tietyille asuinalueille suomessa

liittyen kasvuun ja kehyskeskusteluun ja koko talouden selviytymiseen on erittäin tärkeätä että valtiovarainvaliokunta on yksimielisesti pitänyt tärkeänä että teollisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi tulee olla valmiutta myös arvioida myöhemmän hankekorin hankkeiden aientamista

sen suhteen ei tarvitse mennä eun eteisiin

mutta kyllä valtiontalouden säästöratkaisut niiden taloudellinen ja työllisyysvaikutus pitää myöskin arvioida vastuullisesti

sosialidemokraatit esittävät että kuntien valtionosuuksia tulee nostaa hallituksen esitystä enemmän jotta perusopetuksen laatu ja tasa arvoisuus voitaisiin taata

toimimista eri ammateissa valtionhallinnossa tai muissa tämä kyllä rajaa tältä pohjalta erittäin vaikeasti tulevia mahdollisuuksia

hallituksella tulee olla vahva sitoutuminen metsäteollisuuden keskeisen vientiteollisuuden turvaamiseen ja tulevan hyvinvointimme rahoituksen varmistamiseen

tältä osin haluan peräänkuuluttaa nyt sitä että hallitusohjelman mukaisesti pyritään siirtämään maatalouden tukea omistamisesta aktiivi päätoimisille tuottajille

hankohyvinkää radan sähköistyksen edistäminen koetaan teollisuuden kuljetusten ja koko rautatiekuljetusten kilpailukyvyn ja sähkövetoisen liikenteen kehittämisen kannalta välttämättömänä ja eduskunta edellyttää että hallitus selvittää mahdollisuudet hankohyvinkää radan sähköistystä koskevan hankkeen käynnistämiseen

sosialidemokraatit esittivät tämän mietinnön käsittelyssä toki varmasti suurin piirtein tämä äsken esittämäni näkemys tuli myöskin voimakkaasti valiokunnassa esille nimenomaan myöskin sitä että selvästi todettaisiin että tämän tilatukijärjestelmän täytäntöönpanossa on tärkeätä varmistaa päätoimisten nuorten viljelijöiden toimintaedellytykset erityisesti pitempiaikaisen lisämaan vuokrauksen varmistamisella

suomen kansalaisena ei suomen opiskelu ole enää ihan yksinkertainen asia toki kansalaisopistot löytyvät mutta se ei ole enää sitten ihan yksinkertainen asia

metsäteollisuuden kilpailukyky on varmistettava sähköveron poistamisella ja puun kilpailukykyisen saatavuuden varmistamisella

millä tavalla nyt huolehditaan nimenomaan siitä että nämä tuet jotka tulevat meidän vero ja velkarahoistamme joihin nyt ei ole kohdistunut hallituksen taholta ilmeisesti isoja rakenneratkaisuja painotettaisiin oikealla tavalla tukemaan nuoria ja päätoimisia

perusrahoituksen puutteet on korjattava

sitten hallintovaliokunnan käsittelyä olisi mielestäni puoltanut myöskin se että tähän kansalaisuuden saamiseen liittyvät turvallisuusnäkökohdat ja turvallisuusarvioinnit ulkomaalaisen osalta kuuluvat perinteisesti hallintovaliokunnan tämän talon poliisi ja ulkomaalaishallinto maahanmuuttoasioiden valiokunnan toimintaan

kyllä teille on huomautettava että kyllä suomalaisten arjessa työttömyydestä kärsivät perheet tinkivät monesta sellaisesta joka tässä salissa meille on itsestäänselvyys myös suhteellisen kalliiden sanomalehtien tilauksesta

valtio omistajan on myös markkinaehtoisesti toimivissa valtionyhtiöissä kyettävä edistämään tavoitteita jotka tukevat alue ja työllisyyspolitiikkaa ja suomen kilpailukykyisen teollisuuden rakenteita

ammatillisen koulutuksen tarve tulee huomioida paremmin

arvoisa puhemies

eli tässä mielessä valtiovarainvaliokunnan mietinnön sananvapauden turvaamiseen liittyvät kysymykset lehdistön toimintaedellytysten parantamiseen liittyvät seurantanäkökohdat ovat hyvin tärkeitä ja myös tarkoitettu todeksi sosialidemokraattien mielestä

meidän on kansallisin toimin myös varmistettava ettei luopujien tukijärjestelmillä muun muassa tällä näennäisviljelyllä tai sen tukitasoilla estetä nuorten kotieläintuottajien tarvitseman kohtuuhintaisen lisämaan ja vuokramaan saantia

pidetään tärkeänä että rahoitusta kohdennetaan muun muassa kaupunkiseutujen joukkoliikenteen käytön lisäämiseen mutta etenkin suurten kaupunkien tuki on edelleen varsin vähäinen

liian moni nuori jää vaille toisen asteen koulutuspaikkaa

ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä hallituksen esitystä enemmän jotta elinkeinorakenteen muutokseen väestön ikääntymiseen ja alakohtaiseen työvoimapulaan kyetään vastaamaan

telakkateollisuustyöryhmän välimietinnön esitykset innovaatiotuesta työvoimakoulutuksesta tutkimus ja kehitystoiminnasta sekä alihankkijaverkoston tukemisesta on toteutettava

sen sijaan tämä porvarihallitus on koko ajan siirtänyt niitä pienituloisia rasittavalla jakovero osuudella seuraavassa kelamaksun kataisen hutaisussa ja sitäkin pyritään rahoittamaan nyt energiaverolla jonka maksavat sitten lapsiperheet ja pientä eläkettä saavat

valiokunta korostaa että joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi on varmistettava palvelukokonaisuuden asiakaslähtöisyys sekä lippu ja maksujärjestelmien yhteentoimivuus niin kaupungeissa kuin maaseudulla tarvitaan koordinaatiota enemmän

nimittäin suojelupoliisin lausunnot kyllä varmasti otetaan edelleenkin niin kuin aikaisemmin huomioon mutta tämä vanha periaate siitä että ulkomaalaisen henkilöllisyyttä pidetään selvitettynä jos hän on esiintynyt vähintään viimeksi kuluneet kymmenen vuotta väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä vaikka hän on aiemmin esiintynyt useammalla kuin yhdellä henkilöllisyydellä pitää sisällään tämän päivän turvallisuusympäristössä sisäisen turvallisuuden ympäristössä erittäin suuren vaaratekijän

herra puhemies

siellä on hyvä ilmapiiri

kun valiokunnassa hallituspuolueiden taholta olisi haluttu puhtaasti tämmöinen vuokranantajaan ja vuokranantajan asemaan liittyvä seurantaponsi niin sosialidemokraatit edellyttivät että sellaista yksipuolista näkökulmaa ei oteta vaan on otettava nimenomaan tämän aktiiviviljelijän ja nuoren lisämaan tarvenäkökulma myös tässä seurannassa esille

yksityisen kulutuksen lasku heikentää työllisyyttä myös palvelualoilla

joukkoliikenteen palvelujen toimijoiden ja kuljetusten yhteensovittamisen avulla löydetään varmasti valiokunnan mielestä lisää voimavaroja myöskin palveluiden parantamiseen

lähetettiin valokuvia vaasan saariston tietyistä rannikkoalueista joissa sepeliä levitettiin monta traktorikuormallista pilkkimiesten suosimille jääalueille että kairat rikkoutuisivat

kyllä se niin on että kasinokapitalismin laskun pitää laittaa syylliset maksamaan eikä sadat miljoonat syyttömät niin kuin tässä finanssikriisissä on laita

toiminta työttömien nuorten työllistämiseksi on käynnistetty mutta tehokkaammin on huolehdittava pitkäaikaistyöttömyyden ja ikääntyvien työttömyyden hoidosta

sitten tältä osin en tiedä oliko pelko komissiosta vai pelko enemmänkin maaseudun ihmisten kriittisistä arvioista yksimielinen loppuratkaisu syntyi sillä että esityksestämme tässä on mukana tämä näkökulma aktiiviviljelijöistä ja siitä että erityisesti nuorten viljelijöiden asema tulee turvata

kyllä niillä on merkitystä myöskin meidän talouden tulevan tilanteen kannalta

elämästä ei selviä pikavoitoilla eikä pikavipeillä ja tässä suhteessa täytyy sanoa että tämän vakavan työttömyyskriisin ja nuorisotyöttömyyden ja ylivelkaantumisen tilanteesta ei selvitä velkaneuvonnalla vaan kyllä tässä asiassa on valtiovarainministeriön ja hallituksen kuunneltava asiantuntijoita ja myös eduskunnan tahtoa

herra puhemies

hallituksen päätös vähentää hätäkeskusten määrää luo epävarmuutta niin hätäkeskusjärjestelmälle kuin turvallisuusrakenteellekin

työttömien käteenjäävä tulo kasvaisi merkittävimmin myös jos perusvähennyksen alaraja nostettaisiin nykyiseen nähden kaksinkertaiseksi

tältä osin esimerkiksi nämä veroratkaisut joita te vanhalla kaavalla toteutatte eivät tue parhaalla tavalla työllisyyttä tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta koska ne eivät kohdistu pienituloisiin

nyt tuntuu että valtiovarainministeriö kyllä kuuntelee mutta enemmän pikavippitoimijoita kuin niitä epäkohtia esille tuovaa eduskuntaa joka haluaa näihin puuttua

vakavaa on se että perusturvallisuutta kunnissa nimenomaan sosiaali ja terveyspalveluja ja opetustoimea uhkaavat pakkolomat ja lomautukset ja alasajo

sen takia minä toivon että kun tämä ei ilmeisesti enää tähän ehdi niin pikimmiten seuraavan hallituksen ja seuraavan eduskunnan hallintovaliokunnan toimesta arvioidaan myöskin muuttuneen turvallisuusympäristön pohjalta tätä lähestymistapaa henkilöllisyyden osalta

ongelmia tulee lisäämään hallituksen ajama ulkomaalaislain muutos jolla poistetaan työvoiman saatavuusharkinta

liikenne ja viestintäministeriön viestintäpuolelta valiokunta on myönteisesti seurannut ministeri kiurun käynnistämää laajakaistahankkeen vauhditusta

siinä mitenkä komission kanssa tulkinnat jatkunevatkaan tai miten näitä pohditaan minusta suomen maatalouden ja maaseudun ja aktiivituotannon näkökulmasta ei voi olla vaihtoehtoa sille että hallitus vakavasti käy läpi nuorten tuottajien toimintaedellytykset

puhemies

minusta nyt on kyseessä niin vakavat ilmiöt nuorten elinikäisen velkaantumisen ja elämän tuhoamisen osalta että jopa perustuslailla pitäisi purkaa näitä kohtuuttomia ehtoja joita näissä asioissa selvästi sovelletaan

hallituksen tulee käynnistää kahden vaalikauden mittainen julkisen talouden tasapainotuksen ohjelma

tämä on erittäin vakavaa myös koko perusturvallisuuden arjen turvallisuuden kannalta

kirjallisissa kysymyksissä joissa te kerrotte että ei sillä ollut maatalouspoliittisia vaikutuksia maa ja metsätalousministeri sanoo ettei osallistunut lainkaan valmisteluun

sen lisäksi että myöskin yritysrahoituksessa on vakava kriisi liikennehankkeet eivät ole lähteneet käyntiin niin kuin olisi pitänyt

satsaamalla puurakentamiseen tehostamalla ympäristöalojen vientiä sekä kasvattamalla tutkimus ja kehitysrahoituksen ympäristöosuutta huolehdimme sekä ympäristöstä että taloudesta

täytyy sanoa että jos tällaisia korkoja peritään satamassa harmaan talouden ja rikollisjärjestöjen toimesta niin ne pidetään itsestäänselvänä poliisiasiana mutta nuorilta pidetään hallituksen näkökulmasta laillisena periä satamakorkoja

heitä ovat kohdanneet erittäin rajut lannoitehintojen korotukset joita ei varmasti edesauttanut kustannushallinnan ja kadmiumvapaan lannoitteen saatavuuden näkökulmasta tämä hallituksen ajama ja rajana on kemiran tiheä ja rallin myytit kemira growhow n yaralle myyntikään mutta koko ajan lisämaan hintaan ja vuokramaan saantiin liittyvät yleisetkin vaikeudet ja maidontuotannon erityisjärjestelyt ovat sellaisia jotka pitää nyt pikaisesti ja myös maidon tuotannon erityisjärjestöt käydä läpi

sitä edellyttää vakava talous ja työllisyystilanne sekä kärjistyvä valtiontalous mutta myös edustuksellisen demokratian ja kansanvallan uskottavuus

herra puhemies

me tarvitsemme nopeat ja toimivat yhteydet maaseudun ja myös elinkeinopolitiikan näkökulmasta

muutoin ministeriötä ministereitä ja myös liikennevirastoa ja kaikkia toimijoita valtiovarainvaliokunnan puolesta haluan kiittää myöskin valtiovarainvaliokunnan jaostoa ja koko valiokuntaa tämän vaikean liikenneinfrarahoitustilanteen yksituumaisesta haltuunotosta ja yhteistyöstä

valtion ja ilmarisen sopimusjärjestelyyn sisältyy myös lähivuosina vaikuttava tariffialennus josta hyötyvät kaikki suomalaiset kotitaloudet ja yritykset

arvoisa puhemies

joka tapauksessa kansalliset pelit ovat erittäin merkittäviä meille sosiaali ja terveydenhuollon ja ylipäänsä sosiaalisen työn julkisen sektorin täydentäjinä

kyllä näidenkin ristiriitaisten lausuntojen perusteella olisi kaupan taloudellisia perusteluja syytä julkisuudessa enemmän katsella

arvoisa puhemies

kansalaisille on turvattava kohtuullinen toimeentulo

nyt käsitellään näin merkittävää valtion verorahojen käyttöä